maalaismiehenä ja maaseudun innokkaana puolestapuhujana siteeraan erästä kanssakulkijaani sillä hänen mielestään maaseudun kehittäminen näyttää joillekin olevan sitä että susia on suojeltava ja tarhaketut vapautettava kunnat on liitettävä yhteen jotta voidaan juosta palveluiden perässä kasvukeskuksiin

jo nyt on julkisuudessa ollut tietoja joiden mukaan poliisin tuloa hälytyskohteeseen saa joillakin harvaan asutuilla seuduilla odotella yli puoli tuntia joskus jopa kauemminkin

talousarvioesityksestä käy ilmi että poliisin vähenevien henkilöresurssien myötä poliisin palvelu heikkenee

tutkinta ajat pitenevät ja rikosten selvitysmäärät laskevat

arvoisa herra puhemies

lakiesitys mahdollistaa tarvittavien joukkojen nopean perustamisen suojaamaan yhteiskuntaa ja yhteiskunnan elintärkeitä kohteita terrorismia ja tuholaistoimintaa vastaan

näistä talousarviossa mainituista luvuista käy selville se että kokonaisuutena poliisin palvelu huononee koko valtakunnassa

arvoisa puhemies

se mahdollistaa myös kybervastatoimintakyvyn moninkertaistamisen koska valitut osaajat nämä kansankielellä kutsutut nörtit voidaan käskeä palvelukseen nopeasti estämään tietojärjestelmien kaatumisen suorittamaan niiden elvyttämisen ja palauttamisen

minä kysyn poliisiasioista vastaavalta ministeriltä miten tämä talousarvioesityksessä mainittu tavoite euroopan turvallisimmasta maasta ja toisaalta selkeästi tunnustetut palvelujen heikennykset suhtautuvat toisiinsa

mielestäni tavoitteeseen pääsemiseksi olisi poliisin resursseja vahvistettava nykyisen leikkaamisen sijaan

esitys helpottaa myös virka avun antamista muille viranomaisille ja erottaa valmiustehtäviin käytettävät kertausharjoituspäivät koulutukseen liittyvistä kertausharjoituspäivistä

kertausharjoituspäivien määrästä on monta kertaa tässä salissa ollut puhetta ja näin voi todeta että ministeri niinistö on toiminut tässä asiassa erinomaisesti ja kyennyt lisäämään näitä kertausharjoituspäiviä

reservin esiupseerina kiitän hallitusta ja puolustusministeriä tästä käänteentekevästä esityksestä ja annan sille kaiken tukeni

olen riittävän monta kertaa joutunut tilanteeseen jossa vainoamisen kohteeksi joutunut henkilö on pyytänyt apua ja sitä asiaa on jouduttu sitten selvittelemään

avun hakeminen vainoamiseen esimerkiksi lähestymiskiellon avulla on uhrin aktiivisuuden varassa sillä kyseessä on niin sanottu asianomistajajuttu jossa vaateita voi esittää vain asianomistaja toisin kuin virallisen syytteen alaisissa jutuissa joissa esitutkinta käynnistetään jos puheena oleva oikeudenloukkaus tulee poliisin tietoon

vainoamisesta aiheutuneet tuskat ja kärsimykset kuormittavat yhteiskuntaa jonka tulee osoittaa paheksuntansa vainoamista kohtaan hyväksymällä tämä lakiesitys

lakiehdotuksen mukaan nykyisten kohteiden lisäksi uusiksi erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi ruohokorpiin kuuluvia lähdekorpia sekä aitokorpiin kuuluvia metsäkorte ja muurainkorpia

monissa tunnistautumisissa käytetään esimerkiksi elomaan mainitsemat kelan sivut poliisin sivut ja monet verkkokaupat käyttävät hyväksi näitä verkkopankkitunnuksia

päivänselvää on että mikäli henkilöltä evätään verkkopankkitunnukset niin hänen asiointinsa estyy taikka ainakin vaikeutuu huomattavasti nimenomaan maksuhäiriömerkinnällä varustetulla tunnuksella

elikkä arvoisa herra puhemies minun oikeustajuni mukaan maksuhäiriömerkinnällä ei saa olla sellaisia seuraamuksia että henkilö joutuu tunnistautumaan jollakin muulla tavalla eikä voi käyttää itse tätä verkkopankkitunnusta tunnistautumisvälineenä

korjuutoimet suoritetaan lumen aikana jolloin korjuualueen suunnittelija ja rajaaja ei edes välttämättä tiedä millaista jäkälää taikka kortetta siellä metrisen hangen alla kasvaa

mielestäni edustaja elomaan lakialoite on erinomainen ja minä kannatan sen läpi menemistä

on syytä myös vakavasti pohtia kuinka me lainlaatijat voimme velvoittaa yksityisen metsänomistajan suojelemaan omalla kustannuksellaan näitä käyttörajoituksin suojeltuja lähde ja muurainkorpia

käyttörajoitukset ovat nimenomaan metsien suojelua ja mielestäni ydinkysymys onkin siinä kuinka pitkälle yhteiskunta voi mennä toisen omaisuuden suojelemisessa

aivan oikein

minun on erittäin vaikea ymmärtää että nykyinen kokoomusjohtoinen hallitus on näin innokkaasti sosialisoimassa yksityisen omaisuutta tällä tavalla

aivan samoin kuin edustaja korhonen tuossa oli huolissaan niin kysyn arvoisalta ministeriltä onko poliisihallituksessa pohdittu syytä toimintavalmiusajan kasvuun

jos on löydetty lääkkeitä mitä ne ovat

poliisihan tuottaa sekä turvallisuuspalveluja että lupahallinnon palveluja ja tässä on useissa puheenvuoroissa viitattu nyt näihin turvallisuuspalveluihin joten muutama sana täältä lupahallinnon puoleltakin

afrikkalainen sikarutto on viruksen aiheuttama sikojen ja villisikojen verenvuotokuumetauti johon ei toistaiseksi ole voimassa rokotetta eikä hoitoa

tämän takia tauti on erityisen vaarallinen sianlihan tuottajillemme joten taudin leviäminen pitää estää kaikin käytettävissä olevin keinoin

yksi tehokkaimmista taudinestokeinoista on vähentää taudin potentiaalisia levittäjiä eli villisikoja

nyt voimassa olevassa laissa on metsästyksessä yleisesti kielletty muun muassa keinotekoisten valonlähteiden ja kohteita valaisevien laitteiden käyttö

lakiesityksessä ehdotetaankin muutettavaksi metsästyslakia niin että villisian ruokintapaikalla voitaisiin villisikoja ja supikoiria metsästettäessä käyttää kiinteää keinovaloa

millä toimilla tehostetaan tätä lupahallinnon palvelua

laissa olevia asetuksenantovaltuuksia täydennettäisiin siten että asetuksella voitaisiin säätää esimerkiksi aitauksen käyttämisestä pyyntivälineenä

siat ja supikoirat tulevat ruokintapaikoille yleensä hämärän taikka pimeän aikaan joten kohteen valaiseminen auttaa tarkan laukauksen ampumisessa ja tällä tavalla edesauttaa siinä että eläin kuolee mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti

arvoisa herra puhemies

poliisi ja puolustusvoimat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ja poliisi on saanut puolustusvoimilta virka apuna muun muassa panssaroituja ajoneuvoja jos on ollut joku erikoisoperaatio menossa sekä erilaisia eod asiantuntija apuja pommiuhkatilanteissa

me metsästäjät tunnemme vastuumme myös tässä maataloustuotannolle merkittävässä asiassa ja haluamme osaltamme auttaa sianlihan tuottajia jotta vaarallinen tauti ei pääsisi leviämään suomeen

poliisin resurssit vähenevät puolustusvoimien resurssit vähenevät puolustusvoimat lakkauttaa varuskuntia ja esimerkiksi pohjanmaalla ylihuomenna lakkautetaan kauhavan lentosotakoulu johonka pohjanmaan poliisilaitokset kokkola vaasa ja seinäjoki ovat tukeutuneet erittäin voimakkaasti

arvoisa herra puhemies

pidän lakiesitystä erinomaisena ja kannatettavana

edellä keskusteltiin puolustushallinnonalan budjetista ja kysyin puolustusministeriltä onko puolustusministeriössä pohdittu virka avun antamisen mahdollisuutta kuinka se jatkossa toimii

selontekoa lukiessa tuli väkisin mieleen että lauseet ovat ympäripyöreitä lupauksia ja visioita joista puuttuvat konkreettiset parannusehdotukset

pelkät maininnat verotuksen kehittämisestä eivät riitä vaan olisi tullut kertoa millä tavalla ja millä aikataululla hallitus aikoo kehittää verotusta jotta metsän nykyiset omistajat ja omistajiksi aikovat osaavat suunnitella omaa talouttaan

onko hallitus valmis helpottamaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksia esimerkiksi keventämällä perintö ja lahjaverotusta metsien osalta vai millä keinoilla vauhditetaan omistajavaihdoksia

myöskään maininta tila ja metsänomistusrakenteen parantamisesta ei juuri lukijalle avaudu

lukijan olisi huomattavasti helpompi ymmärtää lukemansa ja hän olisi tyytyväisempi mikäli olisi konkreettisesti kerrottu niistä toimenpiteistä joilla hallitus aikoo parantaa metsänomistusrakennetta

metsätalous on pitkän tähtäimen taloutta ja metsänomistajilla on oltava nykyistä parempi mahdollisuus ennakoida metsäomaisuutensa taloudellista hyödyntämistä

hallituskausittain vaihtuva metsäpolitiikka ei kannusta metsänomistajaa investoimaan omaisuuteensa esimerkiksi lannoittamalla taikka parantamaan muuten metsän kasvua

tämän vuoksi on hyvä että pitkän tähtäimen selonteko tehdään mutta kuten sanoin kaipasin enemmän konkretiaa visioiden sijaan

meillä on ainutlaatuinen laki jokamiehenoikeuksista joka mahdollistaa marjastamisen sienestämisen retkeilyn ynnä muun sellaisen ja patikoinnin toisen omistamalla maalla

tänäänkin mainittiin muutamaan kertaan natura alueet joita muodostettaessa luvattiin metsästyksen salliminen alueella entiseen tapaan

on perin outo tilanne kun metsänomistajalta houkutellaan maita suojeluun lupaamalla että mikään ei suojeltavalla maalla muutu mutta kun laki tulee voimaan lupaukset unohtuvat

meille on myös perustettu kansallispuistoja ja on hyvä tuoda esiin että tietämäni mukaan suomi on tällä hetkellä ainoa eu maa joka ei salli metsästystä kansallispuistoissaan

erikoinen ajankohta taikka sattuma sillä pääjohtaja kangas ilmoittaa erostaan juuri samana päivänä kun me täällä eduskunnassa käsittelemme metsäpoliittista selontekoa

minä tulkitsen pääjohtaja kankaan eroamisen vastalauseeksi parhaillaan valmisteltavana olevalle metsähallitusta koskevalle lainsäädännölle

kiitos

arvoisa herra puhemies

eikö olisi yhteiskunnalle halvempaa vähentää petoja ja samalla petojen aiheuttamia vahinkoja ja niistä maksettavia korvauksia

säästökuurin kohteena oleva poliisimme yrittää antennit takakenossa ajaa hälytykseltä toiselle

pora uudistuksen tiimellyksessä on nimetty uusiin ja uljaisiin poliisilaitoksiin uusia päälliköitä ja johtajia sekä useita juristeja mutta on unohdettu nimittää eläköityneiden konstaapeleiden tilalle uusia vereksiä voimia

väki partioautoissa harmaantuu ja askel lyhenee vaikka sen kasvavia rikostilastoja tarkasteltaessa pitäisi pikemminkin venyä ja pidentyä

poliisi ei enää harvoilla partioillaan kykene hoitamaan sille määrättyjä tehtäviä ja on lehtitietojen mukaan joutunut turvautumaan jopa ravintolan vahtimestarin apuun

kun poliisipartio ei pitkän etäisyyden takaa riittävän nopeasti ehtinyt väkivaltaisesti käyttäytyvää henkilöä rauhoittelemaan joutui poliisipartio pyytämään apua hälytyskohteen seutuvilla olevan ravintolan vahtimestarilta

arvoisat edustajakollegat me lienemme kaikki yhtä mieltä siitä että järjestyksen ylläpito yleisillä paikoilla kuuluu poliisille eikä ravintoloiden vahtimestareille

rannikon riistapäällikkö stefan pellas kertoi minulle että rannikko pohjanmaan alueelle ollaan suunnittelemassa luonnonsuojelualuetta

riistapäällikkö pellaksen mukaan useat heidän metsästysseuransa operoivat nimenomaan näillä saarialueilla jotka kuuluvat tämän luonnonsuojelualueen piiriin elikkä useilta metsästysseuroilta pyyhkiytyisi kerta kaikkiaan metsästysoikeus pois kokonaan mikäli toteutetaan se sääntö että luonnonsuojelualueella ei saa metsästää

näillä kyseisillä alueilla metsästetään muun muassa hylkeitä ja kun tässä todettiin hylkeitten aiheuttamat ongelmat niin jos ei siellä ole metsästysoikeutta niin niitä on erittäin vaikeaa kyllä sitten korjata

vaadimme omaishoidon tuen siirtämistä kunnilta kelalle

nyt omaishoitajan saama korvaus riippuu asuinkunnan taloudellisesta tilanteesta

mikäli tuki siirretään kelan maksettavaksi ovat kaikki kansalaiset yhdenvertaisessa asemassa ja oikeudenmukaisuus toteutuu

jos hallinnosta esimerkiksi liikkuvan poliisin organisaatiosta vähennetään komisario niin minä rohkeasti oletan että häntä ei kuitenkaan virkasuhteessa olevaa komisariota potkaista töistä pois vaan hänet siirretään paikallispoliisiin ja hän saa paikallispoliisissa todennäköisesti aivan saman palkan kuin saisi siellä liikkuvassakin poliisissa

minä nyt ihan suoraan kysyn kuinka säästöjä tulee ja miten nämä säästöt muodostuvat mikäli ei ryhdytä sanomaan väkeä irti

mielestäni on erittäin tärkeää että tämä laki tulisi voimaan sillä laki keskittäisi sovittelupalvelujen järjestämisvelvollisuuden terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen ja sovittelutoiminnan järjestämisen valvonta tulisi sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontaviraston tehtäväksi

tällä hetkellä tilanne on valitettavasti se että rikos ja riita asioiden sovittelun tehtävät ja vastuut jakautuvat viiden toimijan kesken sosiaali ja terveysministeriön rikosasioiden neuvottelukunnan usean eri aluehallintoviraston sovittelutoimistojen ja vieläpä useiden sovittelijoidenkin kesken

kun toiminta on hajautettua on hajautettu myös valvontakäytännöt ja tämä puolestaan hajauttaa sovittelutoimintaa

mielestäni lähtökohdan on oltava se että kaikkialla maassa noudatetaan samanlaisia käytäntöjä ja samanlaisia toimintamalleja